vihreiltä toivoisin vastausta tästä työmatkavähennyksen vähentämisestä mikä teillä koko ajan on että minkä takia te haluatte juuri niiltä ihmisiltä leikata jotka omalla autollaan käyvät töissä ja pitävät maaseutua myös hengissä

eli näen tämän asian nimenomaan niin että tässä ei ole kyse pelkästään tästä yksittäisestä ryhmästä ja sen aiheuttamista kustannuksista vaan laajemminkin koko turvapaikkapolitiikan uskottavuudesta ja se uskottavuus on hyvin tärkeä saavuttaa koska suomi tarvitsee kansainvälistymistä me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa ja valitettavasti arkikielen keskusteluissa helposti ne asiat sotketaan keskenään jos ei tätä yksittäistä kohtaa joka tässä on niin sanotusti pahiten vuotanut saada tukittua ja sitä kautta asiaa hallintaan

ne lähtevät siitä että sillä toimialalla on poikkeuksellinen määrä harmaata taloutta ja näinhän on todettu että rakennusala on yksi näistä ongelmallisista aloista ja toinen peruste on se että työmarkkinaosapuolet molemmilla puolin pöytää kun tätä kolmikantaa kunnioitetaan ovat sitä mieltä että tämä tiukennus pitää toteuttaa

arvoisa puhemies

tässä täytyy nyt muistaa se että täällä pohjana on kataisen hallituksen tekemä liikennepoliittinen selonteko jossa on lähes jokaiseen maakuntaan suomessa hankkeita joista monet ovat joko työn alla tai ovat käynnistymässä lähtemässä liikkeelle

mitkä ovat ne kansainväliset keinot että me voimme viedä hyvää hallintoa ja kriisien torjuntaa riittävän aikaisin

en usko että sillä suomea pelastetaan mutta kyllä ainakin pirkanmaan ympäristökeskuksessa sananmukaisesti käydään taistelua tuulimyllyjä vastaan kun sellaisestakin hankkeesta ympäristökeskus valittaa minkä kunta on yksimielisesti hyväksynyt ja mitä kukaan kansalainen ei ole vastustanut

tiedän että myös sosiaali ja terveysministeriössä on ollut vastaavanlaisia suunnitelmia juuri saman tyylisiä kuin tässä lakiesityksessä esitetään

arvoisa puhemies

se että läpäisee korkeakoulujen sisäänpääsykriteerit ei vielä takaa erityistä lahjakkuutta ei varsinkaan niissä ammattikorkeakouluissa joissa suomalaisten hakijoiden vähäisyyden vuoksi päätavoitteena on ollut vain saada linjat täyteen

tähän edustaja heinosen aloittamaan keskusteluun voin sen myöskin todeta että kyllä ammatillisen koulutuksen päätehtävä on se että se koulutus antaa mahdollisuuden päästä työelämään ja että se mahdollisimman monella onnistuu

nämä molemmat tässä ovat toteutuneet myöskin ne mitä ministeri ihalainen mainitsi kassakoneista ja muista näistä

ne hankkeet jotka nyt on tehty on kohdistettu siihen että saataisiin kohtuuhintaista asumista edistettyä siellä missä työtä on tarjolla

ne ovat sen suuntaisia asioita jotka on hallitusohjelmassa sovittu ja pidän erittäin tärkeänä sitä että mennään yhteisesti työmarkkinajärjestöjen kanssa eteenpäin tässä harmaan talouden torjunnassa

arvoisa puhemies

toinen asia on se että varmasti kuten täällä edellinen puhuja mainitsi romaniassa ja bulgariassa on syytä parantaa romanien taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia mutta se asia ei ratkea sillä että he tulevat tänne ovat täällä pari kolme kuukautta saavat meidän toimeentulotukea ovat vastaanottokeskuksessa ja lähtevät takaisin ja tulevat ehkä hetken päästä uudelleen samalle reissulle

vähävaraisia mutta lahjakkaita opiskelijoita voimme houkutella stipendijärjestelmällä jossa rima on riittävän korkealla

kansalaisaloitteisiin on syytä suhtautua vakavasti

siinä suhteessa kyllä ihan vakavasti harkittava malli on tämä kaksi vuotta ammatillista koulutusta ja sitten yksi vuosi työpaikalla tapahtuvaa koulutusta

sen lisäksi on tietysti ihan perusteltua katsoa esimerkiksi perustienpidon rahoitusta budjettiriihessä

siinä tulee toki rahoituksen saatavuus ja sen kustannus mitä täällä edustaja pekkarinen on moneen kertaan puhunut tulee kohtuuhintainen energia tulee realistinen ympäristöpolitiikka koska teollinen työpaikka suomessa on globaalisti ekoteko mutta siinä tulevat myös yksikkötyökustannukset

minun mielestäni kannattaisi kokeilla myös sellaista mitä sastamalan koulutuskuntayhtymässä nyt on lähdetty pienimuotoisesti tekemään että pääsääntöisesti koulutus tapahtuisikin siellä työpaikalla niiden osalta joille se soveltuu ja vain tämä teoreettinen opetus tapahtuisi sitten ammatillisessa oppilaitoksessa

sain sellaisen käsityksen että suomalainen turkistarhaus kyllä erinomaisesti pärjää suhteessa kansainväliseen vertailuun mitä tulee eläinten hyvinvointiin

on selvä että siellä on tarpeita myös maaseudun teille

sylin ja samokin tiedotteessa on nykyistä järjestelmää puolusteltu kansantaloudellisesti sillä että jos joka neljäs opiskelija jää suomeen niin tämä on veronmaksajille kannattavaa

ja mitä sitten tulee näihin yritysten kanssa tehtäviin hankkeisiin mihin erityisesti edustaja sipilä viittasi aivan varmasti on tapauskohtaisesti järkevää niitä katsoa

tämä ei ole se ratkaisu vaan se ratkaisu on se että euroopan unionin kautta näitä maita jotka on euroopan unioniin otettu jäseneksi velvoitetaan hoitamaan asioitansa sillä tavalla että tällaiseen liikkeeseen ei ole tarvetta

minä ymmärrän sen että palkalla on tultava toimeen jokaisen muuten tämä yhteiskunta ei pelaa mutta samaan aikaan on muistettava se että me teemme länsi euroopan lyhintä työviikkoa

mutta se on selvää että silloin jos rataa rakennetaan yrityksen hankkeeseen myös yritysten pitää olla siinä mukana koska kyse on yhteisvastuullisesta hankkeesta

tämä laskutoimitus on jo lähtökohdiltaan pielessä eikä sillä läpäisisi edes ensimmäistä kansantaloustieteen tenttiä

mutta kaikkineenhan kyse on siitä kun me elämme taloudellisesti tiukkoja aikoja miten me pystymme tehokkaammin laadusta tinkimättä ja saatavuudesta huolehtien tämän asian ratkaisemaan

pidän myös tärkeänä sitä että asiaa käsitellään täällä koska jos täällä salin enemmistö aikanaan päättää että turkistarhaus myös jatkossa sallitaan se antaa legitimiteetin kansanedustajilta tälle elinkeinolle

sen voisi kääntää myöskin toisinpäin että kyllä se on kaikkien etu jos saadaan tämä koulutusjärjestelmä tehokkaammaksi ja ennen kaikkea se on niitten nuorten etu että jos on jo koulutuksen aikana yrityksen sisällä niin mahdollisuus päästä töihin on moninkertainen

olen ainakin kun tästä asiasta on asiantuntijakuulemista käyty ymmärtänyt niin että jos tämä kielto olisi yksiselitteinen niin tässä tulisi varmaan vaikeuksia perustuslain kanssa koska silloin pitäisi entistä paremmin perustella minkä takia juuri tässä yksittäisessä kohdassa on näin minkä takia jossain muussa mitä muun muassa edustaja niikko täällä esitti

guzenina richardsonille niin että kotouttamiseen pitää ehdottomasti panostaa mutta ennen kuin tämä turvapaikkajärjestelmä toimii tehokkaalla tavalla niin mikään kotouttamiseen liittyvä raha ei tätä asiaa ratkaise

usein kuulee sitä kritiikkiä että tällainen turvallisen alkuperämaan käsite ei ole toimiva koska voi olla yksittäisiä henkilöitä joilla vaikka he tulevatkin turvallisesta alkuperämaasta on oikeus poikkeustilanteeseen

näen kyllä hyvin tärkeänä sen että jokainen toisen asteen opiskelija voi kotoa käsin suorittaa lukion tai ammatillisen opetuksen

suomalaiselle veronmaksajalle tulee paljon edullisemmaksi työllistää tänne esimerkiksi espanjassa opiskellut sairaanhoitaja joka tarvitsee vain kielikoulutuksen ja perehdytyksen suomalaiseen järjestelmään kuin kouluttaa alusta asti ulkomaalainen sairaanhoitaja suomessa

tässä on sellainen tilanne nyt että kolmannes niistä turvapaikanhakijoista jotka meiltä hakevat turvapaikkaa on hakenut sitä jo jostain muusta euroopan unionin maasta

se tulee vielä kaiken lisäksi alueelta jossa muut elinkeinon mahdollisuudet ovat varsin rajatut ja raha tulee maailmalta sinne eli kyse on merkittävästä liiketoiminnasta ja ihmisten rakkaus

mutta jos asian kääntää toisinpäin niin aivan varmasti on niin että kun on niitä henkilöitä turvapaikanhakijoina jotka tulevat muista kuin turvallisista alkuperämaista niin heillä on paljon useammin sellaisia tilanteita joissa uho mainosti voiton äänenpainoja helin on he ovat aidosti kokeneet vainoa ja heidän ihmisoikeuksiaan on loukattu jolloin tosiasiassa tämä turvallisen alkuperämaan käsite helpottaa ja parantaa niiden ihmisten oikeuksia jotka tulevat niistä maista joita ei katsota turvallisiksi alkuperä maiksi ja sillä tavalla se toimii kyllä kokonaisuuttakin silmällä pitäen

mitä sitten tulee aikakauslehtien puhelinmyyntiin niin täytyy sanoa että itse en ole niistä mitenkään erityisen innostunut mutta se ei kuulu liikenne ja viestintävaliokunnan toimialaan

haluan peräänkuuluttaa sitä että me saamme eurooppalaiset pelisäännöt siihen miten tämä järjestelmä hoidetaan ja miten tämä toimii

se on jonkun muun murhe sitä asiaa katsoa

lihaksi

toki osa täältä valmistuneista opiskelijoista luo osaamisellaan ja kontakteillaan suomelle tärkeää liiketoimintaa ja siksi heitä pitääkin houkutella jäämään suomeen verovähennysoikeuden avulla

mutta pidän kuitenkin periaatteellisesti merkittävänä vaikka olenkin vapaan markkinatalouden kannattaja että sellaisessa tilanteessa kun havaitaan selviä ongelmia ei voida myös tila ei se auta niin riippuu tuottaa taloyhtiön suuntaan esitys keskustelu on päättynyt nyt äänestyskohta voidaan myöskin lainsäädännön kautta niihin puuttua

totta kai neuvottelussa aina jokainen osapuoli joutuu jossakin asiassa antamaan periksi mutta kyllä se on ihan varmaa että jos on tämmöinen pieni avoin talous kuin suomi joka viennistä elää niin kyllä meillä on todella paljon voitettavaa siinä että meille tärkeällä markkina alueella kaupan esteitä vapautuu

ymmärrän sen että meidän tulee auttaa vaikeuksissa olevia maita ja siellä olevia ihmisiä mutta sen tavan pitää olla joku muu kuin tämä systeemi mikä tällä hetkellä on

arvoisa puhemies

aivan lopuksi en malta olla kommentoimatta edustaja annika lapintien vaikka hän ei paikalla olekaan syytöksiä siitä että tällä aloitteella on rasistisia piirteitä jotka ehdottomasti kiistän

niistä yksittäisistä henkilöistä jotka joutuvat vainon kohteeksi meidän pitää kantaa vastuu ja se täytyy jatkossakin hoitaa mutta järjestelmän on toimittava ja siihen yhdistettävä kotouttaminen

edustaja lapintie ja koko äärivasemmisto puolustavat saatavuusharkintaa jonka mukaan eu ja eta alueen ulkopuolelta saa tulla suomeen töihin vain jos eu ja eta alueelta ei löydy kyseiseen työhön tekijää

liittyen siihen mitä ed

tässä on kyse siitä että eduskunta hyväksyisi viron suomen latvian ja norjan välillä tehdyn sopimuksen pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

valitettavasti maahanmuuttopolitiikassa on niin että asiat muuttuvat todella nopeasti ja tällaisia ongelmia juuri tästä asiasta mistä nyt on kyse ei ollut vielä esimerkiksi kaksi vuotta sitten ollenkaan

ja vielä tärkeämpi on se että koska meidän on saatava pk yritysten vientiä kasvamaan niin juuri ne esteet joista täällä muun muassa edustaja sipilä aikaisemmin puhui liittyen erilaisiin sertifiointeihin muihin käytäntöihin jotka tosiasiassa tekevät niin kalliiksi pienten yritysten sinne mennä että se ei ole käytössä onnistunut niin tässä meillä on paljon voitettavaa ja meillä on voitettavaa sekä yhdysvalloissa että näissä muissa aasian sopimuksissa jotka ovat vireillä

edustaja lapintien mukaan ei siis ole rasistista että varsinaissuomalaiselle marjatilalle voidaan palkata ukrainalainen työntekijä vasta sen jälkeen kun koko eu alue on ensin haravoitu

keskeistä tässä keskustelussa on ollut se että on annettu erittäin laaja tuki tasavallan presidentin toiminnalle tässä ukrainan kysymyksessä ja ehkä pienempiä oppositioryhmiä lukuun ottamatta hyvin laaja tuki myös sille miten hallitus on tätä asiaa hoitanut

eli tilanne on muuttunut aivan olennaisesti koska kun tieto leviää että on mahdollista saada jostain paikasta sellaisia etuisuuksia jotka houkuttelevat niin vaikka ne eivät välttämättä ole euromääräisesti suuria ne ovat suuria niille jotka niitä hakevat ja se johtaa sellaiseen liikkumiseen euroopan unionin sisällä

sen sijaan rasismia olisi kuulemma se että ukrainalainen opiskelija joutuu maksamaan suomessa opinnoistaan vaikka saa sen veroissa vähentää jälkikäteen jos jää suomeen töihin

tämän esityksen tavoitteena on muodostaa yhteinen ilmatilalohko joka parantaa lentoturvallisuutta lyhentää lentoreittejä ja sitä kautta vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia sujuvoittaa lentoliikennettä ja alentaa kustannuksia

kun sanoin siitä että tämä saatavuus turvataan niin esimerkiksi minun kotikunnassani on kolme lukiota ja siellä on jo paikallisesti päätetty hyvin laajalla enemmistöllä että siirrytään yhteen lukioon

on erittäin tärkeää että meillä tällaisissa kysymyksissä on kansallisesti yhtenäinen näkökulma ja viemme suomen linjaa eteenpäin

nimenomaan niin me olemme tehneet kun täällä on tämä lausuma jossa nimenomaan tiedonsaantioikeutta verottaja ja työsuojelupiirin väellä parannetaan

arvoisa puhemies

mitä näihin pakotteisiin ja vastapakotteisiin tulee niin tässä täytyy kuitenkin muistaa se että turvallisuus on taloutta arvokkaampi asia

kiitän kaikkia allekirjoittaneita ja toivon että tämä aloite eduskunnan tahdon mukaisesti etenee sivistysvaliokunnan kautta ministeriöön valmisteltavaksi

se on myöskin se mitä rakennusliiton taholta ensisijaisesti vaadittiin eli siihen valiokunta on reagoinut

ei varmaankaan ole niin että on ainoana rekrytointikanavana vuokratyö mutta on se aika hyvä keino koska silloin sekä työnantaja että myös työntekijä näkee sopiiko se työ hänelle ja onko se hänelle oikea valinta missä yrityksessä hän on töissä

lisäksi uudistetaan ilmatilahallinnan rakenteita luodaan edellytykset uusien teknisten ratkaisujen käyttöönotolle ja mahdollistetaan ilmatilan käytön nykyistä parempi yhteensovittaminen sopimusvaltioiden välillä

pidän erittäin hyvänä sitä että hallitus on tehnyt periaatepäätöksen siitä että suomi karsii näitä vetovoimatekijöitä ja lähestyy tässä yhteispohjoismaista linjaa jotta saamme omalta osaltamme nämä asiat kuntoon

sen takia vain ja ainoastaan se että tälle kriisille löydetään ratkaisu takaa myös sen että tässä keskinäisriippuvuuteen perustuvassa maailmassa taloudellista vaurautta on jatkossa kaikilla osapuolilla ja sen vuoksi tämän turvallisuuskysymyksen ratkaiseminen on nyt ihan keskeistä

totta kai me joudumme tekemään tällaisia rakenteellisia uudistuksia mutta ei tätä pidä liioitella

arvoisa puhemies

sitä pidän kyllä erittäin tärkeänä että nämä erikoislukiot ja niiden asema turvataan jotta näille lahjakkaille nuorille on olemassa se väylä jolla he pääsevät eteenpäin

kyllä edustajat sipilä lindström ja muut jotka ovat puhuneet siitä että julkinen sektori on liian suuri suhteessa yksityiseen siinä perusasiassa ihan oikeassa ovat ja pitää noudattaa tietysti tiukkaa taloudenpitoa julkisella sektorilla hyödyntää nämä tietotekniikan mahdollisuudet ja niin edespäin mutta ei tämä maa kyllä sillä eteenpäin mene että me rupeamme poliisista tai oikeuslaitoksesta väkeä vähentämään

viittasin vain siihen porukkaan joka sillä laidalla tällä hetkellä on ja pidän kyllä tätä ilmaisua varsin lievänä ottaen huomioon mitä edustaja lapintie sanoi tästä aloitteesta

eli kyllä kyse on siitä että meidän pitää saada se yksityinen sektori suuremmaksi ja meidän pitää saada kilpailukykyä

arvoisa puhemies

valiokunta kiinnitti huomiota siihen että olisi tärkeää tehdä yhteistyötä lähialueiden muiden ilmatilalohkojen kuten ruotsin ja tanskan toiminnallisen ilmatilalohkon kanssa

arvoisa puhemies

suomalaisen työn kilpailukykyä pitää pystyä parantamaan jotta vientisektori lähtee vetämään jolloin meillä se yksityinen sektori kantaa ne välttämättömät palvelut joita julkinen sektori sitten tuottaa

arvoisa puhemies

me tiedämme sen että ansio sidonnainen turva ja perusturva ovat lähtökohtaisesti erilaisia asioita ja se on se ero mistä se johtuu mutta kaikkein suurin tekijä omassa ajattelussani on se että näen asian niin että jokaisen yksilön ja jokaisen perheen pitää ensisijaisesti pyrkiä hankkimaan oma elantonsa

oletteko te samaa mieltä edustaja lapintien kanssa että tässä aloitteessa on rasistisia piirteitä vai oletteko sitä mieltä että tässä ei ole rasistisia piirteitä

en halua pitkittää tätä keskustelua palaamalla näihin yleisempiin kysymyksiin ihan työurasta mutta puutun ihan konkreettisesti vielä tähän nimenomaiseen lakiesitykseen näistä lisäpäivistä

arvoisa puhemies

voisi lyhyesti siis todeta että tällä järjestelyllä saavutetaan monia hyviä ja kannatettavia asioita

mutta se on myöskin laaja ja sinne kyllä mahtuu luontomatkailua kaivoshankkeita öljynporausta vesivoimahankkeita ja kaikkia näitä pystytään toteuttamaan ympäristöä kunnioittaen kun tämä yhteistyö mistä tässä on puhuttu löydetään

itse en ole väittänyt edes sitä että saatavuusharkinnassa olisi mutta pidän sitä kyllä paljon enemmän sellaisena jos sellaiseen keskusteluun halutaan mennä ja toivon sen pysyvän erillään tästä keskustelusta

ymmärrän sen kyllä että jos takana on kymmenien vuosien työura ja sitten jää työttömäksi viimeisinä vuosina niin se että heti ansiosidonnaisen jälkeen jää peruspäivärahalle viimeisiksi vuosiksi ei ole sellainen järjestelmä jota pidän hyvänä enkä sitä kannata

on syytä tuoda esille ainoastaan yksi seikka johon liittyy riskejä ja sen asian on puolustusvaliokunta omassa lausunnossaan tuonut esille

ne ovat juuri sellaista täsmäelvytystä mitä tarvitaan

silloin kun se ei ole mahdollista kun ollaan esimerkiksi työttömänä ja jos perheen tulot jäävät riittävän alas meillä on olemassa järjestelmä jossa me autamme että ei jäädä köyhyyteen ja selvitään elämässä eteenpäin

millään muulla tätä asiaa ei käännetä kuin sillä että suomalaisen työn kilpailukyky paranee

mitä siihen tulee mikä on yhteiskunnan vastuu niitä reittejä kohtaan joilla liikenne itsellään ei kannata niin totta kai näin laajassa maassa tarvitaan myös yhteiskunnan tukea

vielä ei ole tullut esille se ajatus liikennevaliokunta tästä asiasta keskusteli että kirkkoniemen ja sitten venäjänpuoleisen yhteyden lisäksi on olemassa myöskin kiirunan ja narvikin välinen rata ja ruotsissa ja norjassa on ollut keskusteluja sen radan mahdollisesti toisen raiteen rakentamisesta koska siellä on merkittäviä kaivoshankkeita myös ruotsin puolella

arvoisa puhemies

se pitää välttämättömänä että erityisesti ilmaliikenne ja sääpalvelujen tuottajia valittaessa maanpuolustukselliset näkökohdat ja puolustusvoimien erityistarpeet varsinkin kriisi ja poikkeusoloissa otetaan painotetusti huomioon lisäkustannusten ja rinnakkaisten järjestelmien luomisen välttämiseksi

nyt on ensimmäisen kerran se tosissaan tajuttu

eli ymmärrän sen perusidean mitä tässä on haettu mutta kyllä meillä tässä se valuvika on että tässä nykyisessä järjestelmässä kaikki pääsevät eläkeputkeen automaattisesti kuten ymmärsin virtasenkin sanoneen

ensimmäisen kerran yritetään sellaisia ratkaisuja tehdä joissa ne yksikkötyökustannukset saadaan kilpailukykyiselle tasolle ja lisää työtä suomeen ja työpaikkojen virta kääntymään

minä ymmärrän kyllä sitä että aktiivisella työvoimapolitiikallakin on merkityksensä

mutta ensisijainen tarve on hoitaa se siellä oman perheen kautta ja sen takia lähtökohtaisesti en pidä hyvänä mitään sellaista lainsäädäntöä jossa yhteiskunnan tukea maksetaan silloin kun se henkilö ei sitä itse varsinaisesti tarvitse

mutta samaan aikaan on totta nimenomaan se minkä ministeri berner täällä sanoi että jos meidän järjestelmämme ei ole sellainen että se kannustaa tekemään yksityisiä investointeja liikenteeseen niin meidän rahamme eivät riitä siihen että me saamme toimivan joukkoliikenteen ja toimivan liikennejärjestelmän koko maahan ja tämä on se keskeinen ajatus joka tässä liikennekaaressa mitä ministeri vie eteenpäin minusta erittäin hyvin käy ilmi

muuten tämä on ihan pelkkää pyörittelyä näillä lukemilla

tämän asian käsittelyhän on tällä hetkellä siinä vaiheessa että rahoituslaki on sivistysvaliokunnassa järjestämislaki on parasta aikaa perustuslakivaliokunnan käsittelyssä ja sen jälkeen kun se asia tulee sivistysvaliokunnan käsittelyyn tietysti huomioidaan se mitä perustuslakivaliokunta on sanonut